kun tämä on korporaatioitten hallitus kuvittelisi ja ajattelisi että jos jonkun niin tämän hallituksen pitää pystyä työmarkkinajärjestöjen kanssa sellaisiin ratkaisuihin joilla tämä kaikki saadaan aikaiseksi

yksi uusi alue jossa sitra nyt tekee on juuri tämä täällä mainittu ajatus tai idea tästä resurssiviisaudesta ajatus siitä että tätä yhteiskuntaa kaikkia sen toimintoja voitaisiin asiat oikein suunnitellen saada rakentaa tavalla jossa me kuluttaisimme paljon vähemmän uusiutumattomia ja uusiutuviakin raaka aineita ja resursseja joka tehokkaampi tapa voisi olla ei vain säästöä vaan se voisi olla myöskin tehokkuutta monilla yhteiskunnallisen toiminnan osa alueilla

näin tämä järjestely menee tämän uudistuksen myötä ja keskusta tästä syystä ei näitten siirtoa hyväksy vaan me olemme sillä kannalla jolla saksa oli pitkään

ja vaikka arvostan monessa ministeriä niin älkää nyt ihmeessä enää viitsikö kertoa tälle eduskunnalle sitä tarinaa että kun katsotaan monta vuotta taaksepäin niin tämä kivihiilen käyttö on niin kuin suurin piirtein samalla tasolla

minä pidän täysin mahdollisena että kun me täällä käsittelemme evmää todennäköisesti keskusta tulee sanomaan ei tälle mallille mutta kuvittelisin että meidän vastalauseessamme sanotaan että alkuperäisen pysyvän kriisirahaston tapaisen järjestelyn me edelleenkin voisimme hyvinkin mikäli se olisi voinut tulla kysymykseen hyväksyä

tässä yrittäjävähennyksessä on nyt tarkoitus osin paikata tätä mutta myöskin osin antaa poliittiselta päättäjältä selvä viesti siihen että suomi tarvitsee tänään yrittäjyyttä yrittäjyyttä pitää rohkaista ja vähän tukea ei vain sanoissa vaan myös teoissa ja tähän yrittäjävähennys on ihan ratkaisu paikallaan

kansalliset varautumisjärjestelmät niin isoiksi että kunkin maan alueella olevan luottolaitosinstituution mahdolliset roskat mitä sieltä päälle voi joku päivä tulla pystytään kansallisin järjestelyin hoitamaan

siihen nojautuen hallitusvalta voisi ottaa rohkeasti etunojaa niitten tulevaisuusinvestointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa joita suomi välttämättä tarvitsee

silloin suomi lähti purjehtimaan sillä uralla jolla suomessa ruuan arvonlisävero on pysynyt siis näihin asti yhtenä euroopan korkeimmista

mitä tulee vielä siihen millä tavalla ja millä ehdoilla täällä rannikolla uusiutuva on kilpailukykyinen se on minun oma esitykseni että täällä maksettaisiin enemmän sitä tukea

asia

ihan lopuksi mitä tulee siihen että jatkuva mukana meneminen ja uusiin vastuisiin sitoutuminen ei ole meidän mielestämme järkevä tie ja siihen että jos se pantaisiin jossakin vaiheessa poikki

tässä arvoisa puhemies lyhyesti tarkoitan sitä että silloin pitää rohjeta ottaa velkaakin

jyväskylän kaupunki on tällä hetkellä sitran yksi tällainen voisiko nyt näin sanoa koekaniinikaupunki jossa kaupunkia rakennetaan sen uuden rakentamisen osalta mitä ennen kaikkea kankaan alueella tapahtuu erittäin vahvassa ja voimakkaassa yhteistyössä sitran kanssa ja pohtien nimenomaan sitä mitä se resurssiviisas lähestymistapa kaikessa mahdollisessa mitä siellä toteutetaan mitä siellä tehdään käytännössä on

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

vain muutamassa harvassa parissa kolmessa maassa koko euroopan unionin alueella ruuan arvonlisävero on korkeampi kuin se suomessa tällä hetkellä on

emme me ole sen herkkäkorvaisempia kovin paljon kuin muuallakaan

jos me tiedämme että me olemme jatkossa kilpailukykyisempiä ja suomalainen työ pärjää me voimme ottaa myöskin valtiolle lisää velkaa ja laittaa sellaisia tulevaisuusinvestointeja liikkeelle joita suomi tarvitsee menestyäkseen pitkällä tähtäyksellä

tuon vielä ymmärtäisi jos suomessa lähtökohtaisesti jostain erityisistä syistä olisi radikaalisti edullisempaa halvempaa tuottaa ruokaa ja ylipäänsä markkinoilla ruoka olisi huomattavasti halvempaa kuin keskimäärin esimerkiksi euroopan unionin jäsenmaissa mutta näinhän ei asianlaita ole

nyt sitä tukea niin kuin sanoin tullaan valitettavasti kyllä tarvitsemaan ehkä joku voisi sanoa vähän enemmän kuin alun perin ajateltiin juuri sen seikan vuoksi minkä tässä esitin

mitä tulee sitten vielä siihen kuinka paljon suomi nyt ylipäänsä sitten on tukemassa uusiutuvaa energiaa niin yhdyn täällä monien esittämiin näkemyksiin siitä että kyllä tässä omavaraisuudesta suomalaisesta työstä suomalaisen valuutan menosta ulos kaikesta siitä on kysymys silloin kun puhutaan käytetäänkö kotimaista vai turvaudutaanko ulkolaiseen ja varsinkin jos se ulkolainen täällä päivällä todetusti on vielä hiiltä päästöjä aiheuttavaa ja kaiken lisäksi siihen lähiympäristöön mistä sitä otetaan kaivetaan valtavasti erilaisia ympäristöongelmia aiheuttavaa

no taatusti haittaisi siinä tilanteessa kun kreikka esimerkiksi menisi nurin tai tulisi suuria ja uusia vaikeuksia espanjassa ja niin poispäin ilman muuta mutta niiden vaikeuksien mitta onkin suhteutettava niihin riskeihin jotka kaiken aikaa tulevat vastaan nyt kasvavina riskeinä kun mennään uusiin ja uusiin vastuisiin

arvoisa puhemies

ei vain näillä uusilla rakentamisen alueilla vaan monilla muillakin alueilla ja monissa muissakin asioissa siellä jyväskylän seudulla tämä resurssiviisas lähestymistapa on tällä hetkellä vahvasti esillä

mitä muihin puheenvuoroihin tulee ed

kaiken lisäksi ydinvoima minun mielestäni voi olla vain marginaalinen tietyn ajankohdan ylimenoajan vaihtoehto ja siitäkin syystä tällä tiellä millä tällä hetkellä kuljetaan mihin nyt sattuu myös tämä hallituksen esitys aivan oikein mielestäni pitää kulkea

no julkisen vallan rooli tässä on mennä väliin ja katsoa millä tavalla se voi joko estää tai kannustaa sitä että työn tarjontaa lisätään ja työn vastaanottomahdollisuuksia ja jopa velvollisuuttakin voidaan sitten parantaa

oikeastaan se alkuperäinen ajatus minkä halusin tässä yhteydessä sanoa tuo raporttihan tulee meille talousvaliokuntaan käsiteltäväksi haluan jo tässä vaiheessa sanoa sen ajatuksen mitä monta kertaa oikeastaan tässä salissa viimeisten vuosien aikaan olen tuonut esille asian jossa minun mielestäni sitra voisi tehdä vielä paljon enemmän kuin se tähän saakka on tehnyt

en kyllä oikein tällä hetkellä jaksa hyväksyä sitä ajatusta että suomalaisten veronmaksajien varoja alettaisiin käyttää siihen että brasiliasta tuotua puuhiiltä alettaisiin tukea paljon enemmän kuin vaikkapa tuolla oulun lähellä olevan energialaitoksen suomalaista puuta

arvoisa puhemies

kreikkaan tulisi jollakin tavalla hallittu velkasaneeraus ja kreikka varmasti lähtisi ulos yhteisestä valuuttaunionista ja aloittaisi uuden elämän paljon kilpailukykyisempänä kuin sen kansantalous tällä hetkellä konsanaan on

silloin kun ohjelmia kirjoitetaan silloin erilaisten näkemysten ja tavoitteitten kirjo yritetään sovittaa yhteen ja siinä nyt tällä kertaa kyettiin uskon kaikkien suomalaisten kuluttajien eduksi ja onneksi sopimaan siitä että ruuan arvonlisäveroa alennetaan

ja siirrymme puhujalistaan

lukekaa loppuun se teksti seuratkaa katsokaa mitä muuta minä sanoin

minusta oli erittäin hyvä että ministeri suurin piirtein neljä kertaa kielsi hallituksen politiikan täällä päivän aikaan vai oliko viisi kertaa mutta minun mielestäni ainakin neljä kertaa tunnusti sen että ne ratkaisut mitä hallitus on tehnyt tässä kun muutti kotimaisen bion kilpailukykyä turpeeseen nähden huonompaan suuntaan ovat tietyllä tavalla väärin

ensin sitä niin paljon mikä ei tarvitse julkista tukea ollenkaan sitten seuraavaksi edullisinta niin paljon kuin sitä saadaan ja sitten kun sekään ei riitä niin sitten vasta sitä seuraavaa edullista johonka kumminkin tarvitaan jonkin verran julkista tukea

jotkut kärsisivät merkittäviä tappioita ja nyt viimeiseksi tulen siihen toistamiseen viimeisen kerran kuka kärsisi ja kenen pitäisi kantaa näistä tappioista vastuu

että jos kerran käytetään veronmaksajien rahoja niin kyllä silloin sitä uusiutuvaa suomalaista raaka ainetta pitäisi käyttää

enhän mitä ole vaatinut sellaisia toimia jotka johtavat kuntaveron tasaveron kiristymiseen niin kuin kuntajohtajat ovat kertoneet erittäin suuressa osassa suomea

monta kertaa entistä useammin joudutaan hakemaan se työ entistä kauempaa ja se että nyt rajoitetaan tästä aiheutuvia kustannuksia verotuksessa on ihan väärin ihan väärin

se on sen kysymyksen arviointi ja pohdinta myös sitran piirissä ovatko meidän suomen julkiset ja ehkä myöskin yksityisen talouden panokset ihan oikeassa kohdassa innovaatioketjun eri vaiheissa

tätä tarkoitan sillä että näitä ratkaisuja jotka ovat saaneet vähän huonon jäljen hallituksen kilpeen olisin kernaasti toivonut hoidettavan vähän paremmalla tavalla

pankkiveroa joka sekin on tasavero polttonesteiden veroa joka sekin on tasavero tiettyjä muita valmisteveroja sitä sosialidemokraattien niin ankarasti vastustamaa tasaveroa te nyt näillä ratkaisuilla kiristätte erittäin tuntuvasti

niiden maiden ja niiden maiden hallitusten joiden maiden sijoittajat ovat tehneet näitä satojen ja tuhansien miljardien sitoumuksia riskimaihin

vielä kolmas huomio äsken käytyyn keskusteluun liittyy näihin edustuskuluihin ja niitten vähennysoikeuteen

ja nyt puuta käytetään se maksimimäärä ja kun se ei riitä enempään niin sitten tarvitaan tätä tuulta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tällä hallituksella on oikeus hallita

sillä on selvä enemmistö täällä mutta tämä hallitusohjelma on sillisalaattia sulle mulle niin kuin edustaja lapintie sanoi jokaisen on täytynyt saada jotain

muun muassa kuluttajatutkimuskeskus juuri ihan joku aika sitten oikeastaan minun tiedossani on ainakin kaksi erillistä tutkimusta jotka se on tehnyt on osoittanut että kyllä vaan kyllä tämä siinä menee kuin jotkut muut

pienenä tarkennuksena edustaja wallinheimon sinänsä hyvälle huomiolle kun hän oli osaaottavainen sen suhteen että kyllä tämmöinen vähennysoikeus pitää olla

nyt meille sälytetään vastuuta yhä enemmän ja enemmän saksalaisten ja ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten pankkien ja muiden sijoittajien vastuista

jos katsotaan koko sen myllyn elinajalle se julkinen tuki mikä siinä on niin se ei ole edes kovin paljon suurempi kuin todellisuudessa investointitukiin perustuvat eräät biopohjaiset hankkeet tällä hetkellä ovat

arvoisat edustajat silloin kun jonkun jaoston toimialaa koskeva konkreettinen kysymys tulee tilanteessa jaoston puheenjohtajalle tai ryhmänjohtajalle myönnän pääsääntöisesti jaoston puheenjohtajalle ensin puheenvuoron ja tästä syystä nyt edustaja kiurulle vastauspuheenvuoro

meillä on tutkijoita enemmän suomessa per capita tai sitten kansakunnan koko väestöluku huomioon ottaen kuin missään muualla maailmassa

kun jokaisen on täytynyt saada jotain iso linja puuttuu nyt siitä hallituksen visiosta jonka pitäisi nyt olla kaikelle kansalle kerrottavana

hallitus kuitenkin aikaisempaan nähden kun se vähän peruutti aikaisempia pahoja tekoja peruutti pahoista teoista vain puolet ja puolet jäi sinne edelleenkin

monessa maassa missä ei ole ilmastolakia sitä ei muuten kovin monessa maassa ole hyvä on tulkoon meille on omat ilmastopaneelinsa ei siihen tarvita erillistä ilmastolakia

monessa maassa missä sinänsä niin kuin meilläkin on oma suunnittelujärjestelmäkin kun päätetään strategiasta minkä verran tehdään mitäkin kyllä suunnittelujärjestelmä ottaa sen kiinni

nyt käymme ryhmäpuheenvuoron pitäjien kierroksen ja sen jälkeen pääministeri jos haluaa ja valtiovarainministeri joka tapauksessa saa sen jälkeen vielä puheenvuoron ja sitten normaaleihin pyyntöjärjestyksen mukaisiin puheenvuoroihin

sellaisessa markkinassa missä ei ole kovin monta kilpailijaa hyvinkin voi käydä niin että arvonlisäveron alennus ei mene hintoihin

no nyt tässä esityksessä esitetään demolaitoksia tuonne merelle

nyt kuitenkaan niistä asioista joilla tuleva kasvu rakennettaisiin työn määrästä tai työn tuottavuudesta työurien jatkamisesta sdpn ryhmäpuheenvuoro ei sanonut sanaakaan

minä kannatan ja keskusta kannattaa tätä esitystä ei niinkään tuulivoiman suomen merialueilla tuottamisen periaatteilla ja perusteilla vaan sen takia että suomessa on vahva offshore osaaminen

mutta se meidän erityinen ongelmamme liittyy siihen ja se on kärjistynyt oikeastaan viime vuosien aikaan että samalla kun me laitamme paljon voimavaroja tähän innovaatioketjun alkupäähän tämän osaamispotentiaalin synnyttämiseen ja rakentamiseen me emme kykene tällä hetkellä riittävästi huolehtimaan siitä että se osaaminen muuttuisi tuotannoksi tai innovaatioiksi kaupallistettaviksi ja tuotteistettaviksi tuotteiksi sellaisiksi joita voidaan tuottaa suomessa joiden täällä generointi ja tuottaminen käytännössä johtaa siihen että täällä syntyy uusia veroeuroja joilla uusilla veroeuroilla taas voitaisiin rahoittaa tätä osaamispotentiaalin kasvattamista koulutuksessa ja tutkimuksessa ja niin poispäin

mutta sellaisissa tuotteissa joilla on ihan aitoa kilpailua kuitenkin tuolla vähittäismarkkinoilla kyllä siellä ilman muuta arvonlisäveronalennuksen pitää mennä hintoihin ja näin myöskin menee

ei ole olemassa sellaista uskottavaa näkymää jolla suomen talous saadaan kannettua sille kasvun tielle joka vasta estää suurten leikkauksien tekemisen jatkossa

kuluttajatutkimuskeskuksen ohellahan myöskin pellervon taloudellinen tutkimuslaitos on tehnyt tästä asiasta erillisen tutkimuksen jo aikanaan siitä kaiketi on vähän kauemminkin aikaa ja päätynyt suurin piirtein samanlaiseen ratkaisuun

arvoisa puhemies

ja kun nyt sitten kuitenkin tulevaisuudessa osa maailman tuulivoimasta todennäköisesti rakennetaan jäisiin olosuhteisiin maailmassa ei ole merkittäviä demohankkeita lainkaan merellisiin jääolosuhteisiin rakennetuista tuulivoimalaitoksista

laitinen edellä täällä kävi läpi siihen kysymykseen onko höytiäisessä voitu missä määrin on nyt jo ennakoitu tietystikään minulla ei ole mitään evidenssiä tai todistetta siitä onko ennakoitu vai eikö ole ennakoitu mutta se että ilman muuta olisi ennakoitu ei välttämättä ihan ole totta

edustaja turunen hymyilee

mitä tulee vielä näihin rakennemuutosalueisiin niin todella yritetään löytää semmoinen toimintatapa jolla perinteisesti

minullakin on aika vahvat tiedot siitä että miten tilanne tällä hetkellä on

ja kaikkeen tähän liittyy se että näillä toimilla me edistimme kotimaista cleantechiä kotimaista teknologiaa viime vaalikaudella

sellaisia demohankkeita maailmassa yksinkertaisesti ei ole ja on minusta täysin perusteltua että tällä investointituella nyt sitten hallitus menee tähän järjestelyyn mukaan

tämän generaation alkupäähän siihen tuotekehitykseen ja siihen kehittämiseen ja siihen markkinointiin siihen riskirahoitukseen mitä uudet innovaatiot niitten saattaminen yritykseksi tarvitsisi ja kaipaisi tällaisiin meillä ei ole voimavaroja riittävästi

näin ajattelen mutta nythän nämä eivät kanna sitä määrää vaan ne työntävät vastuun sen oman vastuun meidän kaikkien euromaiden yhteisesti rahoittaman tai takaaman ja osin pääomittamankin pysyvän kriisirahaston ja väliaikaisen kriisirahaston kannettavaksi ja tämä on kyllä vähän väärä ajattelutapa

katsotaanpa miten eri elintarvikkeitten hintojen on käynyt viimeisen puolentoista vuoden aikaan

nämä perinteiset tällaiset äkilliset rakennemuutokset ovat kohdentuneet johonkin maantieteelliseen alueeseen niin kuin perlos taikka metsäteollisuuden muut ongelma alueet ne ovat olleet aina tällaisia maantieteellisesti selvästi johonkin alueeseen kohdentuvia

sanon kuitenkin sitten sen kohdan b siinä sanomassani minkä tässä yhteydessä haluan ääneen lausua ja se on kyllä se että minä en näe kuitenkaan lyhyellä tähtäyksellä tarkoituksenmukaisena sitä että suomi alkaa itse tuottaa merellisissä olosuhteissa sähköä